arvoisa puhemies

ihan täältä paikalta vaan

tämä on ihan hyvä esitys kun tiedetään meidän tuomareidemme kansainvälinen hyvä osaaminen kuinka paljon meillä on ollut tässä vuosien varrella ja varmasti tulevaisuudessakin on valtava määrä tuomareita toimimassa kansainvälisissä tehtävissä

mutta halusimme tehdä tähän nimittämisvaliokuntaan tietyn täsmennyksen siitä että myöskin syyttäjät jotka ovat nyt meillä erityisesti aktivoituneet monessa asiassa ja jotka ovat perillä hyvin pitkälle meillä näistä kaikista asioista olisivat mukana ja he myöskin tuntevat tuomarit ja heidän taustansa ja ovat aika pitkään toimineet ja siksi halusimme kytkeä tähän valtakunnansyyttäjäviraston

keskustelu on

voi myös neuvotella vältetään ja tämä on sellainen on lakivalio tyttö tai keskustelua varten esitellään päivi merkityksen

voimistelu tiedottaa että tämä asia lähetetään ja hallintovaliokunta

liikenne ja viestintävaliokunta sekä polttolinjaan ta lal

keskustelu ei synny keskustelu on päättynyt

voi myös perustuen hyväksytään ja tämä asia lähetetään hallintovaliokuntaa mihin työ

arvoisa puhemies

jouluaika liikenne ja viestintäministeriö kunta ja usan donkkaa humala

ehkä tässä täytyy tämmöisen mahdollisen tulevan käyttäjänkin käyttää puheenvuoro

lääke keskustelua varten pysymään päivystyksen vii

valitettavasti täytyi käydä tuolla kirurgilla enkä ollut tässä kuuntelemassa koko keskustelua mutta kun tässä nyt kuuntelin mitä on ollut muutama kommentti ed

sitä ennen sm synnytys kai voi myös neuvotellut hyväksytään ja tämä asia näillä pienillä täsmennyksillä

vahasalon puheenvuoroon erityisesti että miksi niitä kunnat eivät ole laittaneet vapaaehtoisesti niin täytyy sanoa että ehkä siinä ei ole niinkään asenteesta kyse vaan kyse on siitä että ei ole kuitenkaan nähty tarvetta niille alkolukoille

jos niitä tapauksia nyt on ollut meillä vuodessa muutama ihan pari kolme vuodessa missä on tapahtunut näitä alkoholin vaikutuksen alaisena olevia kuljetuksia jotka ovat tietysti liikaa ne kaikki

mutta kyllä se tietenkin täytyy myös tunnustaa että kyllä mahdollista on tästä eteenkinpäin vaikka alkolukkokin on että se pystytään jollain tavalla kiertämään ja sieltä saattaa edelleen löytyä

yleensä ainakin tällä kuljetusalalla kekseliäisyyttä näitten kaikkien erityisesti vempeleitten ohittamiseen löytyy että se innovatiivisuus näitten erilaisten muun muassa piirtureitten ja nopeudenrajoittimien ohittamiseen on olemassa ja niitä kehittelijöitä on kyllä alalla huomattava määrä että minä uskon että tulee myöskin tähän

toivottavasti se sitten tekee tämän ennalta ehkäisevän työn niin että enää ei edes kukaan mieti sitä voisiko sitä lähteä pikkukrapulassa aamulla liikkeelle

omasta kokemuksesta täytyy sanoa että se olisi kyllä erittäin hyvä kun on tullut sen verran torkuksissa ajeltua lumihankia myöten isollakin yhdistelmällä että se olisi pysäyttänyt varmaan meikäläisenkin monta kertaa

arvasin sen kun tulin ensimmäisen puheenvuoron pitämään että saan täällä poliisit puheellani ikään kuin ärsytettyä kaukaloon ja näin tässä kävi mutta pari pientä tarkennusta siihen

sanotaan että jos meillä oli valiokunnassa kuultavana kuusi poliisia ja kaksi syyttäjää niin jostain kumman syystä kuusi poliisia oli sitä mieltä että yhteistyö toimii ja ei tässä ole mitään ongelmia mutta eivät olleet kuitenkaan valmiita sen lisäämiseen kun taas toiselta puolen ne kaksi syyttäjää olivat sitä mieltä että ei se nyt aina ihan niin pelaa

myöskin muun muassa asianajajaliiton joka oli asiantuntijana paikalla ja joka näkee tämän yhteistyön ja joutuu siinä olemaan mukana hyvinkin kiinteästi näkemys oli selkeästi sen suuntainen että yhteistyö ei toimi ja sille pitää jotain tehdä

kyllä sen pitäisi olla selkeä visio että yhteistyötä on tulevaisuudessa entistä enemmän tehtävä ja jos se ei jollekin maita niin se on syytä pistää maittamaan

muuten se tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi

laxell taisi olla kyllä ihan oikeassa elikkä se kyllä huomioi sen silmänräpäytyksen taikka sen jos silmä ei liiku mutta ei se kyllä varmaan jumia tee mutta kyllä se varoittaa kuljettajaa että nyt on vireystila laskenut oleellisesti

kyllä tämä lukko on siinä mielessä perusteltu erityisesti että tämä alkolukko tulee koulukyyteihin ja muihin ja emme kyllä voi olettaakaan että voitaisiin ajatella niin että poliisit olisivat puhalluttamassa erityisesti koulukuljetuksia tuolla harvaan asutulla alueella ja syrjässä

elikkä joku soittaa yleensä nämä tapahtuvat sillä tavalla että sieltä joku toinen soittaa joko lasten vanhemmista taikka sitten naapuriyrittäjä joka on hiukan kateellinen

siinäkin yksi tapaus oli eikä sekään mielestäni ollut tyylikäs että koulun pihaan soitettiin kun tiedettiin että kuljettaja tulee

olisi voitu pidättää hänet jo ennen lenkille lähtöä kun tiedettiin että on lähdössä koulukuljetukseen ja edellisenä iltana oli nähty ravintolassa niin olisi se voitu kyllä jo poliisien toimesta tai ilmoittajan toimesta hoitaa etukäteen ennen kuin mies pääsee edes linjalle

tämä rajaus on ihan ok mutta kun nyt tällä hetkellähän osa kaupungeista kieltää sen myöskin tietyllä alueella minä en ole tutustunut lakiin niin että tietäisin tarkalleen miten se kuvio menee onko kaupungeilla ja kunnilla mahdollisuus kieltää se koko alueellaan niin onko sitä mietitty eikö tähän pitäisi saada jonkinlainen yhteneväinen käytäntö niin että kaikkien kuntapäättäjien ei tarvitsisi aina arvuutella miten me teemme ja sitten vääntää siitä poliittisia vääntöjä eri kunnissa miten asia meillä tehdään ja miten hoidetaan

arvoisa puhemies

siellä monessa paikkaa niitä on

kyllä se pitäisi selkeästi tuoda ilmi minkälaisilla vehkeillä siellä voidaan kaivaa jotta ne ihmiset nämä yrittäjät tietäisivät voidaanko tuoda koneita ja kuinka isoja ja sitten kun ruvetaan siistimään tietäisivät millä siistitään

mutta valitettavasti tuli tämmöinen taloudellinen tilanne jolloinka melkein jokaisessa paikassa missä niitä on saatu ne laitetaan suoraan sinne käyttötalouden pyörittämiseen

oikeastaan voisi sanoa että hyvä niinkin

olen nähnyt malleja joissa naapurikunnalle liittymisen yhteydessä on luvattu ummet ja lammet ja luvattu säilyttää jokainen pikkunenkin kyläkoulu eikä ole ollenkaan mietittykään mikä olisi taloudellista taikka mikä ei

en vielä vastausta nuorten rynni tiusanen laukoneen sitten uudesta edustojen des arvoisa puhemies

lisäksi täytyy sanoa ja kysyä ministeriltä vielä nyt kun tästä perusväylänpidosta puhutaan erityisesti tästä hoidon tasosta joka nyt on selkeästi laskenut

päätieverkolla pidetään tiet kyllä hyvässä kunnossa mutta kun mennään pikkuisenkin alempitasoiselle tieverkolle niin niitä ei enää hoideta oikeastaan ollenkaan jos tulee vähänkin huonompi keli

tätä viestiä on nyt tullut jatkuvasti enenevässä määrin joka talvi

eikö olisi aika jo niin kuin turvallisuuteen vedoten ruveta vähän tarkastamaan minkälainen osaamisen taso siellä tilaajapuolella oikein on olemassa

kysyisin ministeriltä

mikä ihmeen ongelma niistä nostureista taikka kaivureista siellä luonnonpuistossa koituu

yleensä kun aseista puhutaan ja sitten lehdissä kirjoitetaan niin saadaan vain kielteiset puolet esiin mutta täytyy huomauttaa että on meillä viime vuodelta oikein positiivinenkin kuva kun me saimme satu mäkelä nummelan kuvaa ja suoritusta ihailla

itse en ole metsästäjä mutta olen kuunnellut täällä tänään näitä puheita ja täytyy kiittää hyvinkin asiallisista ja analyyttisistä puheenvuoroista ensimmäisenä ed

mustajärveä ja ministerikin oli perehtynyt hyvin asioihin

tässä ed

jokinen otti puheeksi juuri tämän ollaanko tässä nyt luomassa semmoista järjestelmää että me joudumme palkkaamaan ihan ylimääräisiä lääkäreitä ja poliiseja vain näitä asioita varten kun tuntuu siltä että lisätään ja lisätään ja jo entisistään vähistä värkeistä ja toimista joudutaan tinkimään eikä sittenkään kukaan takaa sitä etteikö tämän tarkastuksen jälkeen jollain voi niksahtaa

arvoisa puhemies

oinonen hyödyistä maksaa huvivero

näihin ed

voisi yhtyä siihen mitä tässä ovat puhuneet edustajat saarinen gustafsson ja filatov tästä käännetystä arvonlisäverosta ja varainsiirtoverosta

minua on jäänyt ihmetyttämään monta kertaa tässä että kun jotain tavallista ihmistä koskevaa esitystä tehdään niin kyllä vmstä löytyy äkkiä valmistelua ja sieltä valmista verolakia tulee ja autoveroakin muutetaan monta kertaa vuodessa

ovatkohan ne lait nyt sitten aina onnistuneita vai eivät mutta jos tämmöisiä esityksiä tulee niin sieltä tulee heti tyrmäävä vastalause ja se on lähes ylimaagisen täydellinen porukka joka siellä toimii joka on aivan oma jenginsä joka tekee ja tietää kaiken ja joka on kaikkeen vain pelkästään pätevä eikä yhtään sopiva

se ei ole mennyt minulle perille että mikä siinä on että tämmöinen sanotaan lähes puolen miljardin potti niin siitä puhutaan tuossa yhtäkkiä että vuodessa nyt ei saada muka esitystä aikaan ja että se tuottaa hankaluuksia sinne ja se tuottaa hankaluuksia tänne

en tiedä mihinkä se hankaluuksia tuottaa muutamalle rahamiehelle tietenkin tuottaa hankaluuksia kun he joutuisivat maksamaan niistä niin kuin muutkin maksavat

ministeri tuossa lopuksi mainitsikin tästä virastouudistuksesta ja siihen liittyen voisi kysyä miten aiotte selvitä koko ruljanssista

kun siihen vielä ympätään lisää nämä joukkoliikennelain mukaiset tulevat sopimuksien uusinnat ja kaikki muut niin millä ihmeellä meinaatte saada tämän tehdyksi

oinonen kyllä hykertelevät käsiään että alkaa kauppa käydä ja isompia vehkeitä tarvitaan kun alustoja ruvetaan täyttämään entistä enemmän

nyt kun meitä kaikkia lähestytään tämän autokatsastuksen kuvioitten puolesta siitä että hinnat ovat sikamaisen kovia osassa maata niin onko tähän tulossa nyt jotain muutosta että päästäisiin vähän pienemmillä kuluilla ja voitaisiin saada tätä palvelua keski suomessakin sillä hinnalla millä tuolla savonmualla saavat

se kyllä tulee toteutumaan että epätasa arvoisuus lisääntyy ja heille jotka sitä viinaa hankkivat niin se on aina hintansa väärtti näin sanotaan

voi olla että huonosti käy jos enempi nostetaan

arvoisa rouva puhemies

kiinnitän tässä käsittelyssä huomioni vain siihen asiaan minkä parhaiten tunnen ja josta omakohtaisia kokemuksia on elikkä lemmenjoen kullankaivuun johonka pari päivää tutustuin pari vuotta sitten

ensinnä täytyy kiittää ed

täällä on selkeästi ollut näkyvissä se mistä se vastustus on tullut

etelän ympäristönsuojelijat jotka eivät tiedä asiasta hölynpölyä käyvät täällä vaahtoamassa ja tekevät myöskin hallituksen piirissä selkeitä evästyksiä siitä että se pitää lopettaa tai sitten kyseessä on tämmöinen ed

korhosen kanssa kävimme liikennevaliokunnan kanssa tutustumassa siihen niin kyllä ne ovat aika pieniä kaivinkoneita verrattuna siihen minkälaisia koneita tuolla talvivaarassa on

ne eivät ole mitään valtavia koneita mutta ei niillä koneilla sitä kultaa sieltä lopultakaan erotella vaan jos ministeri olisi paikalla kyllä se vaskaaminen se lopputekeminen tapahtuu yhä edelleen käsin

kyllä se lopputeko vaan vaskataan siellä käsin vaskoolilla kuten perinteisessäkin kullankaivuussa ja kulta joko nypitään hippuina siinä jossain vaiheessa taikka sitten otetaan vaskoolilla sieltä kuten kullankaivaja ed